esitän että pykälä saa sen vuoro

vasta yleisessä

rantakangas monien asioitten yhteydessä myöskin valtion omistajaohjauksen valtionyhtiöpolitiikan osalta julkisesti ottaa hyviä kannanottoja mutta sitten suksi rupeaa luistamaan kun ollaan menossa kohti maalia

destia haki kasvua kansainvälistyi ja ennen kaikkea tästä johtuen kun tehtiin virhearviointeja talous heikkeni

katsokaas tälle toimialalle onko siellä sellaisia keskisuuria yrityksiä pieniä yrityksiä joilla olisi mahdollisuus tulla tähän kisaan mukaan

kyllä tämän seurauksena maarakennusala tulee keskittymään yhä voimakkaammin ja kilpailu tulee heikkenemään ja näin käy myöskin sitten kyllä raskoneen osalta

minulla ei ollut mahdollisuutta allekirjoittaa tätä aloitetta mutta yhdyn tähän ihan täysin sielun ja ruumiin voimin

mehän olemme tutkineet ja selvittäneet palomiesten ja muittenkin ammatillisten erikoisryhmien osalta heidän työkykyään

kuopan tekemä aloite käsitel täisiin nyt asianmukaisella tavalla valiokunnissa ja kuunneltaisiin riittävästi asiantuntijoita myöskin sitten sukeltajien osalta

elikkä hyvin pienistä ammattiryhmistä on kuitenkin kysymys

silloin kun tätä lakia muutettiin ja luovuttiin ammatillisesta eläkejärjestelmästä kuviteltiin esimerkiksi palomiesten osalta että heidät voidaan sijoittaa joihinkin muihin tehtäviin

tämä on todellinen epäkohta

herra puhemies

kankaanniemi muisti aivan oikein kun viime vaalikaudella käytiin tutustumassa keski suomen pelastuslaitokseen silloiseen jyväskylän pelastuslaitokseen

tästä on kysymys ole media seuraa vastauspuheenvuorot yläkertaan edustajille heinonen heinäluoma lauslahti rauhan haapoja

minä toivoisin että nyt istuvat kansanedustajat tämän vaalikauden kansanedustajat kävisivät tutustumassa oman alueensa pelastuslaitoksen toimintaan ja tutustumassa tähän asiaan nyt kun tämä ed

muutto tulee lisää siis eu maan

jyri

reeve zyskowicz

kyllä tässä on valitettavasti nyt semmoinen tilanne syntynyt ja yhä pahenemassa että pelastajasta tuleekin pelastettava

kyllä nyt täytyy vielä kerran vedota hallituspuolueiden kansanedustajiin että viedään tämä asia nyt läpi asiallisen käsittelyn jälkeen ja poistetaan tämä ongelma ja tunnustetaan se virhe mikä on silloin aikoinaan tehty

kyllä meillä täytyy olla kanttia myöskin katsoa asioita kun ne ovat muuttuneet uudella tavalla ja tehdä myös uusia päätöksiä

jos tämmöinen pakkoratkaisu olisi toteutunut se olisi tarkoittanut sitä että eläkkeelle siirtyminen olisi ollut tavattoman voimakasta mikä ei olisi missään tapauksessa palvellut sitä tavoitetta mikä meillä yhteisesti on että eläköitymisikää nostetaan

siis hallitus teki tässä erittäin suuren mokan ja se tulee poliittisesti näkymään sillä tavalla että keskusta menettää kannatustaan

kokoomushan hyräilee tässä ja kokee sillä tavalla että heille tulee pisteitä siitä mutta tosiasiassa käy niin että demareitten kannatus tässä nousee

on siis tavattoman isosta urakasta kysymys

minä henkilökohtaisesti ja ryhmäni puolesta ja varmasti koko opposition puolesta haluan kiittää puheenjohtaja ed

me kävimme tavattoman hyvän perusteellisen keskustelun ja myöskin oppositio sai kyllä avoimesti mielipiteensä ja näkemyksensä esittää niin kuin parlamentarismissa pitääkin

oppositio oli sitä mieltä että käyttöönottoasetusta ei antaisi valtioneuvosto vaan nykyinen käytäntö tältä osin jatkuisi ja asetuksen antaisi tasavallan presidentti

herra puhemies

tämän asian osalta on varmaan kaikki olennainen ja viisas sanottu mutta ehkä muutama sana kuitenkin tästä ehdotuksesta

tätä esitystähän perustellaan sillä että niin sanottua kaksinkertaista verotusmenettelyä yksinkertaistetaan mikä peruslähtökohdiltaan on ihan oikea tavoite

mutta tämän ehdotuksen mukainen lopputulos on valitettavan surullinen mikä johtaa siihen että erittäin monen verotus valitettavasti kiristyy

kun tavoitteena täytyy olla ja on se että eläkkeensaajienkin verotusta kevennetään tämä ei ole sen tavoitteen kanssa kyllä linjassa

sasi täällä totesi sen että eläkkeensaajien puolelta on vaadittu tätä uudistusta ja verotusmenettelyn muutosta

päinvastoin kun tämä esitys tuli julkisuuteen palaute on ollut sen kaltaista että tätä muutosta ei missään tapauksessa pitäisi tehdä

valiokunnan mukaan poikkeusolojen toimivaltuudet koskevat viime kädessä valtakunnan alueellisen koskemattomuuden ja itsenäisyyden turvaamista

tämä on syytä nyt hylätä ja palata tähän asiaan neuvottelupöydän kautta ja hakea tähän oikeudenmukaisempaa ratkaisua

ne sivuavat siten tasavallan presidentille puolustusvoimien ylipäällikkönä kuuluvia valmiuden kohottamiseen liittyviä sotilaskäskyasioiden toimivaltuuksia

siksi me sosialidemokraatit olemme tehneet vastalauseen ja esittäneet että tämä ehdotus hylätään

lain menettelysäännökset joissa kyseisen asetuksen antaa tasavallan presidentti ovat siten nykyisen perustuslain mukaiset

hallituksen esityksessä kuvataan laajasti kansainvälistä kehitystä sekä vastaavia tilanteita suomen kaltaisten ulkomaiden lainsäädännössä

kuvauksen mukaan ruotsissa norjassa ja tanskassa vastaavan päätöksen ottaa valtuudet käyttöön tekee muodollisesti kuningas hallituksen vastatessa asiallisesta päätöksestä

laajalla konsensuksella on menty eteenpäin niin että meidän eläkejärjestelmäämme ja sosiaaliturvaa on rakennettu yhdessä keskustapuolueen ja sosialidemokraattien kesken

nyt on täysin käsittämätöntä se että keskusta on lähtenyt kokoomuksen kelkkaan ymmärrän hyvin sen että tämmöinen uusoikeistolainen ajattelutapa on vallannut myöskin keskustan ja lähtenyt murentamaan tätä sopimusyhteiskuntaa

näin tapahtuu myös saksan perustuslain mukaan jossa liittovaltion presidentti on se valtioelin joka saattaa päätöksen voimaan vaikka presidentin valtiosääntöoikeudellinen asema on saksassa heikompi kuin suomessa

hallituksen esityksessä ehdotetaan että valtioneuvosto antaa poikkeusvaltuuksien käyttöönottoasetuksen niin sanotun kiireasetuksen sekä poikkeusolojen jatkamisasetuksen

poikkeusvaltuuksien soveltamisen aloittaminen edellyttää kuitenkin meidän mielestämme perusteellista harkintaa ja kattavaa yhteisymmärrystä

ei sitä ole pudotettu sinne atlantin aaltoihin vaan se on kaivettu sieltä piirongin pöydän alta ja niihin pitää toteuteta

suomessa ei ole mitään asiallista syytä kansan valitseman presidentin jättämiseen sivuun silloin kun kansakuntaa kohtaa vakava kriisi ja kansalaisten perusoikeuksia voidaan rajoittaa voimakkaasti

presidentin mukanaolo valmiuslain tarkoittamien poikkeusolojen toteuttamisessa tarkoittaa sitä että kaikki kolme keskeistä valtioelintä osallistuvat poikkeusolojen toteamiseen ja niiden aiheuttamien kielteisten vaikutusten torjumiseen

edellä mainittu menettely saattaisi lisäksi tarpeettomasti hidastaa käyttöönottoasetuksen hyväksymistä niin kuin täällä ed

kysymys on mielestäni enemmänkin siitä että hallituspuolueet kaikin mahdollisin tavoin keinoin pyrkivät heikentämään tasavallan presidentin valtaoikeuksia

me tulemme ehdottamaan että hyväksytään säännös jossa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa toteaa vallitsevat poikkeusolot ja antaa tämän jälkeen käyttöönottoasetuksen

tämä säännös vastaa voimassa olevaa perustuslakia ja vastaa useimmissa euroopan maissa noudatettavaa käytäntöä

samaa menettelyä tulee luonnollisesti käyttää myös toimivaltuuksien aloittamisessa kiireellisissä tapauksissa tai niiden jatkamisessa

tulemme yksityiskohtaisessa käsittelyssä tekemään tältä osin tarvittavat pykälämuutokset

tämän vastalauseen ovat allekirjoittaneet lisäkseni edustajat reijo kallio saara karhu eero heinäluoma ja sari palm

sitä ei käy kiistäminen

mutta kyllä tässä edelleen jää muitakin kysymysmerkkejä kuin pelkästään tuo ravintolapalvelujen asema ja yksi kysymysmerkki on se pystytäänkö nyt varmuudella lupaamaan se kuluttajille että tämä arvonlisäveroalennus menee edes lähes täysimääräisesti hintoihin ja että se myöskin pysyy tulevina vuosina

houkutus tällaisissa välillisissä veroissa on se että pikkuhiljaa sitä sitten hiissataan hintojen korotusten kautta ylöspäin niin kuin on käynyt monen esimerkin osalta muun muassa autoveroalennuksen osalta aikaisemmin

mutta on muistettava se että meillä on kauppa erittäin keskittynyt kauppa on erittäin keskittynyt ja sillä tavalla ei ole sitä hintakilpailua olemassa kuin markkinataloudessa yleensä voisi kuvitella olevan

samainen tutkimuslaitos mihinkä te nyt viittasitte on selkeästi todennut sen että kaikkein vähiten tästä ruuan arvonlisäveron alentamisesta hyötyvät eläkkeensaajat

jos te luette hallituksen esityksen perustelut niin te voitte vetää johtopäätöksen siitä miten se kohtaa eri tuloluokassa olevia ihmisiä

tässä suhteessa tämä ei ole oikeudenmukainen

tuloveronkevennyksiä täytyy toki tehdä mutta ne täytyy kohdentaa oikein ei niin kuin hallitus nyt esittää että suurituloisten verotusta kevennetään absoluuttisesti enemmän kuin pienituloisten

herra puhemies

ministeri vehviläinen te totesitte omassa puheenvuorossanne että on hyvä että valiokunta on käsitellyt tätä asiaa nimenomaan selontekomuotoisesti eikä ole mennyt yksittäisiin hankkeisiin

valtiovarainvaliokunnan lausunnossa todetaan seuraavaa

te totesitte jo omassa puheenvuorossanne ihan vapaasti siteeraten että oikeastaan tälle ongelmalle joka on yksi meidän maamme suurimpia liikenteeseen liittyviä ongelmia ei voida oikeastaan mitään

eikö nyt pitäisi kansallinen tahto koota sen taakse että nämä ongelmat poistetaan vähän ruotsin mallin mukaisesti sillä tavalla että suomessa voi edelleen liikkua niin henkilöliikenne kuin myöskin tavaraliikenne

herra puhemies

mediamaksun osalta tai onko se sitten tv maksu yleisradiomaksu lupamaksu mikä tahansa minusta on hyvä että kansalaiskeskustelu nyt käydään

ei voi olla sillä tavalla että vaikka lintilän työryhmän ehdotukset ja näkemykset ovat yksimielisiä parlamentaarisen työryhmän ehdotuksia ettei tätä keskustelua oteta huomioon silloin kun tehdään päätöksiä tämän maksun tasosta

kyllähän tässä sillä tavalla käy niin edustajat laukkanen ja huovinen ovat todenneet että se varsinainen tason määrittely jää seuraavalle eduskunnalle ja myöskin se millä tavalla otetaan tämmöiset sosiaaliset asiat huomioon jotka on välttämätöntä joka tapauksessa tässä huomioida kun tätä maksua määritellään

kyllä olisi tärkeätä nyt että hallintoneuvostolla tai mikä se elin nyt onkaan tämän uuden mallin mukaan säilyy hyvin keskeinen rooli siltä osin mikä tällä hetkellä yleisradion hallintoneuvostolla on

se että toimitusjohtajan valinta on alistettu hallitukselle minusta on vähän kyseenalaista näin jälkeenpäin ajatellen eikä yleisradiota missään tapauksessa tule samalla tavalla käsitellä hallinnon osalta kuin jotain teollista yritystä

herra puhemies

hallituspuolueiden edustajat muutamaa lukuun ottamatta eivät ole kiinnostunut tästä lakipaketista joka käsittää kaiken kaikkiaan kahdeksan eri verolakia

no toivon mukaan kuten ed

gustafssonin toivoi että kuunnellaan edes tuolla työhuoneessa tätä keskustelua jollakin tavalla tulisi hallituspuolueiden kansanedustajien tietoon mitä asioita tässä keskustelussa on käsitelty

valtiovarainvaliokunnassa oli kuultavana tutkimuslaitoksien edustajia ja aika tavalla yksituumaisesti he totesivat että veroelvytys mihinkä suomi on espanjaa lukuun ottamatta euroopan unionin maista käyttänyt eniten rahaa ei ole elvyttävää

ilmeisesti meidän täytyy tehdä niin että eduskuntaryhmämme puheenjohtaja tarja filatov lähettää tämän lakipaketin sekä pääministeri vanhaselle että myöskin valtiovarainministeri kataiselle henkilökohtaisella saatteella jotta he pystyisivät sitten tai voisivat tai haluaisivat niin päin tutustua näihin meidän ehdotuksiimme ja sillä tavalla jossakin vaiheessa voitaisiin kun esimerkiksi budjetin palautekeskustelua käydään käydä tätä debattia

yhtään kokoomuslaista ei tässä salissa ole ainakaan sinä aikana kun itse olen täällä ollut ollut keskustelemassa näistä ehdotuksista

näin siitä huolimatta että on todettu se että verokevennykset ja veroelvytys ei ole niin tehokasta kuin menoelvytys

mutta se siitä

kyllähän tässä nyt käy sillä tavalla että kun tämä talouden taantuma ja lama kohtasivat meitä niin hallitus ei reagoinut riittävän nopeasti ja nyt se jälki näkyy mitä hallituksessa tehdään sillä tavalla että kunnat joutuvat tekemään tämän likaisen sontatyön

eri puolilta suomea kunnista on tullut palautetta siitä että me joudumme väkisin nostamaan kiinteistöveroa erittäin voimakkaasti joudumme nostamaan myöskin tuloveroprosenttia

sillä tavalla kunnat yrittävät nyt sitten sitkitellä eteenpäin niin että pystyisivät jossain määrin näistä palveluista mitä kunnat ovat järjestäneet huolehtimaan

kaiken kaikkiaan nämä ehdotukset ovat toisiinsa nähden hyvin loogisia ja tämä kokonaisuus muodostaa veropolitiikan osalta sellaisen kokonaisuuden että voisi kuvitella että hallitus hyvin vakavasti näitä nyt kävisi läpi

on tullut vaatimuksia myöskin siitä että valtion tuottavuusohjelma tulisi keskeyttää toistaiseksi ja tätähän me sosialidemokraatit olemme esittäneet jo pitemmän aikaa

on käsittämätöntä että hallitus on niitannut tämän naulan niin tiukkaan ettei ole valmis edes siitä keskustelemaan

olisi välttämätöntä eräitten toimintojen osalta katsoa tätä tuottavuusohjelmaa uudestaan

julkisia investointeja tulisi edelleen edistää ja tietenkin niin että aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja on lisättävä kansalaisten perusturvaa parannettava

ihan loppuun vielä tästä omistajaohjauksesta ja valtionyhtiöpolitiikasta mistä täällä keskusteltiin jo alkuiltapäivästä

ei näin pitäisi menetellä mitä hallitus esittää ja mitä valtiovarainvaliokunnan enemmistö esittää että annetaan nollavaltuudet destian raskoneen jnp

ihan lyhyesti tästä esityksestä

mikko kuoppa ovat perustelleet tätä ehdotusta kuntien osalta että kunnat pakotetaan tässä korottamaan kiinteistöveroja

ensinnäkin on todettava se että ed